te otatte mieluummin ruotsalaista ydinvoimasähköä ja annatte ruotsalaisten pitää jätteet ja vastuun ja vaarat

kun ruotsista valmistuvat siirtoyhteydet saksaan niin voi olla varmaa se että emme enää tule saamaan ruotsista sitä sähköä tällä hinnalla millä tällä hetkellä saadaan koska saksan hintataso on kaksi kertaa suomen hintataso ja ruotsalaiset liikemiehet tietäen se kyllä sinne viedään mistä hintaa tulee

kun nyt on vielä talvi tulossa ja tällä hetkellä tosiaan edustaja pekkarinen tarkistin juuri kahden fennovoiman verran tuodaan tällä hetkellä nyt on ilta teollisuus ei enää pyöri täysillä niin kyllä tulevaisuus ilman ydinvoimaa on kovin hatara

teollisuus tarvitsee edullista sähköä

kun olin liikenne ja viestintävaliokunnassa monta kertaa asiantuntijat sanoivat että meidän vientiteollisuuden logistiikkakulut ovat puolitoistakertaiset verrattuna meidän kilpailijamaihin koska kaikki tuotteet viedään laivalla täältä suomesta sinne markkinoille

on siis paljon helpompaa tuottaa nämä tuotteet saksassa jossa on markkinat kuin täältä lähteä viemään jos meillä on epäedullinen energian hintataso

vaikka olen nyt jäävännyt itseni seinäjoen energian hallituksen toiminnasta tämän eduskuntakäsittelyn ajaksi olen toiminut pitkään seinäjoen energian hallituksen jäsenet on toiminut pitkään seineen teki jäsenenä

me haluamme tuottaa seinäjoen kaupungin asukkaille edullista sähköenergiaa ja voin sanoa että me tällä hetkellä olemme sähköenergian kaikissa myyntitasoissa kymmenen halvimman yhtiön joukossa koko maassa

meillä on turpeen biohakkeen yhteiskäyttö josta tulee sähköä ja kaukolämpöä joka on erittäin edullista myöskin kuntalaisille

kyllä siellä mietitään liiketaloudellisesti jokaista hanketta ja ollaan iloisia että nyt kunnat ja kunnalliset yhtiöt ovat päässeet mukaan tähän fennovoimaan näin voimallisesti

myöskin ihmettelin tätä logiikkaa tässä rosatomin laitetoimittajan osassa kun sanottiin että kreml säätelee suomen energiapolitiikkaa

se on saanut edullisen sopimuksen kytkettyä tähän hankkeeseen mutta sitä ei ole pakko sieltä ottaa eli polttoaineen hankinta on vapaata

ei toki me olemme sähköllä sitä ajaneet ja laitetoimittaja on ollut venäläinen joka on sitä huoltanut ja korjannut ja suomalaisten kanssa yhteistyö on toiminut hyvin

kannatan ehdottomasti tätä hanketta

pitkäaikainen liikenne ja viestintävaliokunnan jäsen klaus bremer kertoi silloin aikanaan liikenne ja viestintävaliokunnassa kuinka esimerkiksi ranskassa nopeusvalvonta suoritetaan

mitä parempi keli sen vähemmän poliiseja liikenteessä mitä enemmän keli heikkenee niin sitä nopeammin tulee liikennevalvonta paikalle ja kun on pahin keli niin silloin ovat kaikki poliisit tien päällä

kyllä tietysti tämä hallituksen esitys on sikäli kummallinen että tällä niin kuin paikataan valtiontalouden alijäämää kun sillä pyrittäisiin enemmän vaikuttamaan tähän liikennekäyttäytymiseen

ehdottaisinkin että oikeusministeri antaisi tällaisen ohjeen että silloin kun on huono keli valvotaan oikein tiukasti ja kun on hyvä keli niin silloin ihmiset voisivat ottaa muita tehtäviä

arvoisa herra puhemies

erityisesti minua on haitannut se että on virheellisesti väitetty että tämä lakiesitys on ihmisoi keuskysymys ei omantunnonkysymys sillä minulle se on ehdottomasti ollut koko ajan omantunnonkysymys

ja kun eun ihmisoikeustuomioistuin otti sen kannan että jokainen maa saa itse päättää miten tämän lain osalta menettelee se kertoo siitä

median osuus tässä tapauksessa on jälleen kerran ollut merkittävä

ja erityisesti olen ollut pahoillani siitä että kansankirkkomme johtaja arkkipiispa mäkinen tällä viikolla otti kantaa ohjatakseen vielä päätöksentekoa

onneksi meidän alueellamme vaasan vaalipiirissä kirkon edustajat ovat tämän lakivaliokunnan mietinnön takana pääsääntöisesti

erityisesti tänään myöskin ihmettelin sitä et tä meidän kaikkien yhteinen pääministerimme stubb otti tähän näin voimakkaan kannan

yleensä tässä salissa olemme tottuneet siihen että pääministeri näin herkissä asioissa pysyy puolueettomana eikä ota noin voimakasta kantaa

kolmen lapsen isänä ja pian kahdeksan lapsen paappana minun mielipiteeni perustuu biologiaan läntisen maailman arvopohjaan kristinuskon sanomaan lasten ihmisoikeuteen saada tietää oma äitinsä ja isänsä

lisäksi olen iloinen siitä että oma sdpn eduskuntaryhmäni jossa olen vähemmistönä ei ole pyrkinyt painostamaan minun mielipiteeni muokkausta

näillä perusteilla kannatan lakivaliokunnan mietintöä

tämä on kestämätön tilanne

nyt olisi korkea aika auttaa heidät eläkkeelle

joo aivan erinomainen puheenvuoro edustaja essayahlta ja myöskin edustaja kulmalalta siinä oli sekä poliisimiehen kokemuksen ääni että myöskin entisen europarlamentaarikon

miksi tätä pitää hätäillä

niin kuin edustaja essayah totesi skal autoliikenteen työnantajaliitto ja akt ovat yhdessä jättäneet vetoomuksen ja me kaikki tiedämme että jos tämä kabotaasiliikenne aukeaa niin sanotaan nyt virolaiset latvialaiset ja liettualaiset autot tulevat ja valtaavat suomen markkinat

minulle sanoi viime kesänä seinäjoella tangomarkkinoiden yhteydessä torilla tämän alan yrittäjä että jos tämä menee läpi niin hän panee pillit pussiin ei ole mitään mahdollisuutta selvitä enää siinä jatkossa

piirtureita painoja tesiä polttonesteitä

se on tämän eduskunnan aikana kuitenkin vielä ratkaistavissa oleva asia

tämähän menee nyt liikenne ja viestintävaliokuntaan jos siellä löydettäisiin se sama henki mikä aikaisemmin oli liikenne ja viestintävaliokunnassa että kun yhdessä todetaan joku asia joka ei ole niin akuutti niin sitten voitaisiin jättää täyttämättä

ensiksi voi todeta että täytyy lähettää myös perussuomalaisten vaaliohjelma eduskunnan tietotoimiston laskettavaksi niin saadaan sitten tarkemmat luvut sieltä

kyllähän on käynyt selväksi että tämä hallitusohjelma on täynnä kauniita korulauseita vähemmän ihmisiä tasa arvoon ohjaavia päätöksiä

sen lisäksi tämä lääkekorvausten leikkaaminen omavastuiden lisääminen ajaa suomalaiset pienituloiset eläkeläiset ahdinkoon

minä en ole ollut päivääkään lakossa vaikka sellaisia uhkia oli mutta me aina löysimme toisemme ja pääsimme neuvottelun kautta lopputulokseen joka oli kummallekin hyvä

minä toivoisin että tässä asiassa kun meiltä on nyt monta vetoomusta tullut voitaisiin lähteä tavallaan alkuruutuun ja yhteisesti ja tasapuolisesti sopia tästä yhteiskuntasopimuksesta sillä minun mielestäni me sitä tarvitsemme

erityisesti rakentamisessa ja yrittämisessä tarvitaan selkeästi täydellistä normien uudelleen käsittelyä ja valtavaa purkua

tällaiset päätökset pitää saada tehdä jotka ovat laajennuksia ja joitain lisäyksiä sen kunnan rakennusvalvonnan päätöksellä eikä missään elyssä erillisen kahden vuoden käsittelyn jälkeen

mutta siitä minä kiittäisin hallitusta ja jos ministeri vehviläinen olisi vielä ollut paikalla joka tästä nyt vastaa olisin häneltä kysynyt mihinkä toimenpiteisiin hän aikoo ryhtyä viipymättä että näistä normeista päästäisiin eroon

edustaja pakkasen puheenvuoro kirvoitti vielä tämän viimeisen puheenvuoron tähän asiaan

nyt on tietenkin tässä kysymyksessä vähän samanlainen tilanne vaikka venäjä ei kuulu euhun eikä eta alueeseen nyt on sitten virolaiset autot

keskustahan on koko ajan linjannut että se vastustaa keskittämistä ja on luvannut pitää maan kaikki osat elinvoimaisina

nyt keskustalainen liikenneministeri berner ja pääministeri sipilä lakkauttavat kokonaan useita rataosuuksia maakuntien suomesta

siinä hän visioi pääkaupunkiseudulle hajakeskitettyä puutarhakaupunkia ja nyt se käytännössä romutetaan hänen ollessaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

ja kun näitä lakkautettuja rataosia on näin runsaasti niin se myöskin tarkoittaa samalla sitä että näiltä radoilta loppuu kunnossapito kokonaan

ensin ministeri berner totesi aluksi että lakkautettavat junavuorot korvataan busseilla

myöhemmin hän on muuttanut kantaansa ja siirtynyt markkinaehtoiseen junaliikenteeseen ja kilpailun avaamiseen näillä lakkautettavilla rataosuuksilla

kun ottaa huomioon junaliikenteen määräykset eu direktiivissä kaluston osalta junien pitää noudattaa kaikkia tarkkoja turvallisuusmääräyksiä kaluston päästöjenkin osalta

myöskin henkilökunnalle tulee eu tasoinen koulutusmääräys

ja sitten kun katsoo että on vain yksi kuljettaja siellä junassa sitä koskee yleissitova veturimiesten liiton työehtosopimus ja ainakaan vielä nykyinen hallitus ei ole lakkauttamassa yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää

eli miten ihmeessä näille radoille saadaan markkinaehtoinen joukkoliikenne toimimaan kaikkien näitten reunaehtojen ollessa voimassa

olisin toivonut että täällä käydyssä keskustelussa oltaisiin huomattu tämä epäkohta ja oltaisiin oltu valmiita korjaaman hallituksen esitystä

nyt se on sitten eduskunnan käsissä ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto parhaillaan käsittelee asiaa ja aikanaan se tulee tänne saliin päätettäväksi

hyväksyn selvityksen ja määrärahan joka tässä talousarviossa on mutta toivoisin kuitenkin että ennen kuin seuraava eduskunta tekee päätökset niin on todella uusia ja muitakin vaihtoehtoja kuin tämä maanalainen pisara rata sillä tänä päivänä ei päärautatieasema ole enää helsingin suurin rautatieasema vaan se on pasila

hallintoneuvosto joka koostuu kaikkien puolueiden edustajista yksimielisesti esitti ettei nyt tehtäisi näitä leikkauksia vaan seuraavan vuoden aikana selvitettäisiin miten kokonaisuudessa joukkoliikenne suomessa järjestetään

viime päivän uutisia siitä että tämä entisen liikenneministerin sasin esille nostama tie auki taivasta myöten raportti otettaisiin käyttöön eli silloin vrn kalusto takavarikoitaisiin yhteiskunnalle kannattaa kyllä tarkkaan miettiä

paikallisjunien matkustajista kaksi kolmasosaa jää pasilassa pois ja vain yksi kolmasosa jatkaa helsinkiin

eikö voisi ajatella esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa että kun pasilan asema nyt uudistetaan kokonaisuudessaan niin tehdään esimerkiksi junia varten raiteet kahteen kerrokseen ja sitten vain osa junista jatkaisi helsinkiin

tämän päivän kauppalehdessä oli uutinen siitä että vattin tutkija totesi että se ei periaatteessa synnytä yhtään uutta kilpailua vaan silloin kun kilpailua halutaan myöskin kalustoa pitäisi uusia

kiitos

te olette lopettamassa yli puolesta suomesta kokonaan henkilöliikenteen eli maakuntien suomesta

miten on mahdollista että jos junaliikenne lopetetaan ja te olette puhunut markkinaehtoisesta bussiliikenteestä miten on mahdollista että tämä bussiliikenne kannattaa niillä reiteillä jotka ovat tuolla korpi suomessa

tänään on ähtärin kaupunginhallitus jättänyt vetoomuksen siitä että te keskustalainen liikenneministeri hoitaisitte tämän asian ja jatkossakin nämä junat saisivat kulkea

vrn hallintoneuvosto kokoontui heti tämän tiedon jälkeen ja edustaja timo korhonen joka on siinä varapuheenjohtajana kertoikin että siellä tuli yksimielinen esitys

ja nyt jos te olette viisas ministeri berner niin vedetään pois tämä esitys seuraavan vuoden aikana tehdään kokonaisvaltainen selvitys niin kuin hallintoneuvosto esitti ja sen pohjalta tehdään ratkaisut tulevaisuuteen

oletteko te siihen valmis

toimin siviiliammatissani veturinkuljettajana ja viimeiset vuodet olin muun muassa pendolino junien nopeassa liikenteessä

sen vuoksi olen erittäin huolestunut siitä että perusradanpidon määrärahat jälleen laskevat koska sen kautta ei pystytä hyödyntämään sitä kalustoa joka on ostettu nopeaan liikenteeseen

ja pitää paikkansa se että riihimäen ja helsingin välinen kolmas raide tulee vaikuttamaan koko suomeen koska se nopeuttaa sitä matkustajaliikennettä ja näiden pendolino junien ajoajat lyhenevät tampereen ja helsingin välillä

opposition tekemä välikysymys eriarvoistuminen ja pienituloisten toimeentulo on ihan paikallaan koska se on todellisuutta tänäkin päivänä

erityisesti paheksuin tai ihmettelin edustaja puumalan puheenvuoroa joka oli mielestäni populistisin mitä olen eduskunta aikanani kuullut

arvoisa puhemies

kuten pääministeri täällä totesi hyvin sopuisasti me olemme kaikki samassa veneessä ja täällä olevat puolueet ovat olleet kaikki hallituksessa puhemiestä lukuun ottamatta

anteeksi

se alensi tuntuvasti hyvätuloisten verotusta mihin meidän ryhmäpuheenjohtajamme jouni backman viittasi täällä käydyssä debatissa

sen takia mielestäni työministeri ihalainen valtiovarainministeri rinne ja pääministeri stubb olivat hyvin asialinjalla ja kertoivat sen tosiasian missä ollaan

miettikää sitä

heidän lapsillaan niin kuin kaikilla muillakin lapsilla on oikeus opetukseen joka on ilmaista ja jokainen lapsi voi opiskella niin pitkälle kuin kyvyt riittävät ilmaiseksi ja se on aika harvinaista tämän ajan euroopassa

myönnän kyllä sen että se kaikista pienituloisimmassa perheessä tulee olemaan kipeä leikkaus mutta niin kuin täällä on moneen kertaan todettu se aiotaan nyt sitten toimeentulonormien kautta kyllä palauttaa näille perheille

jokainen täällä oleva puolue on ollut mukana nostamassa polttonesteiden hintoja sähköveroa arvonlisäveroa jotka kaikki ovat tasaveroja ja siirtyvät hintoihin

se mikä minua täällä ihmetytti kun en saanut puheenvuoroa päivällä on se että kukaan ei kiinnittänyt huomiota pienituloisten perheiden lasten harrastusten kalleuteen

esimerkiksi entinen urheilu ja kulttuuriministeri arhinmäki ärhenteli täällä kyllä monesta muusta asiasta mutta hän ei tähän puuttunut vaikka hän mielestäni aloitti sen työn ihan hyvin

eli pienituloisten perheiden lasten harrastus on mahdotonta näillä maksuilla mitä urheiluseurat vaativat ja mistään ei tule tukea

on lahjakkaita hyviä nuoria ja lapsia jotka olisivat hyviä urheilussa mutta eivät voi harrastaa sitä perheen vähätuloisuuden vuoksi

arvoisa herra puhemies

ensiksi kiittäisin edustaja jalosta tämän nostamasta asiasta taksilupajärjestelmän tulevaisuudesta että tämä on kyllä ajankohtainen